välimatkojen hävittäminenhän oikeastaan tämän nykytekniikan myötä palvelee koko yhteiskuntajärjestystämme siltä osin että voidaan osallistua kokouksiin pitkistä välimatkoista huolimatta

jo oli hyviä perusteita ajatella to kokoomuksen yhteydet elinkeinoelämään pyritään

keskustelu päättyi

arvoisa puhemies kun paljon odottaa niin riskinä on

yhteinen uskomaan että rakenneuudistukset ovat välttämättömiä sote uudistus on tässä aivan ydinasia päästäänkö nyt sovitulla kahdeksantoista maakunnan viidentoista sote alueen mallilla tyylikkäästi maaliin on toistaiseksi hyvin

mutta tärkeintä tässä lakiesityksessä on mielestäni huomata se että kunnanvaltuusto itse ottaisi kantaa asiaan sallisiko se tällaisen mahdollisuuden työjärjestyksessään ja sitten muuttamalla hallintosääntöä määrittelisi tarkat rajat missä sitä voidaan toteuttaa ja millä lailla

on huomattava myös se että ymmärtääkseni tämän hallituksen esityksen puitteissa on mahdollista että tällainen kokous voitaisiin tarkasti taltioida ja sitten voitaisiin myöhemmin tarkastaa ovatko tehdyt päätökset ja pöytäkirjat kokouksen kulun mukaisia

periaateratkaisun voi saada uhkaamalla hallituksen

arvoisa puhemies

riistavahinkolaki tuli voimaan tämän kuun alusta ja on aivan epäoikeudenmukaista se että määräraha ei riitä todellakaan kaikkien petovahinkojen korvaamiseen ja näin ollen määrärahaa petokorvauksiin leikataan siinä suhteessa mitä korvauksia tulee että kaikille jotain riittäisi

olen itsekin paria videoneuvottelua ollut seuraamassa enkä nähnyt siinä tilanteessa mitään ristiriitaa siihen nähden mikä oli kokouksen tavoite

minä pelkään että korkeakoulukentän rakenneuudistukset tulevat tapahtumaan kovin hitaasti kuka on rehtori haluaisi esittää hallitukselleen oman korkeakoulunsa

siitä sitten totta kai myöhemmin tulivat varmennuksetkin että näin on päätetty ja asianomaiset tahot itse hyväksyivät sen

kun hallitus haluaa isoja rakenneuudistuksia voi kysyä onko sillä itsellään riittävästi työkaluja johtavatko toivotut priorisointi vahvuuksiin keskittyminen työnjako ja erikoistuminen riittävän nopeasti riittävän isoihin rakennemuutoksiin ja tehokkuushyötyihin tämä jää

on todella huolestuttavaa suurpetokantojen kasvu tässä maassa

kotikunnassani ilomantsissa ollaan siinä tilanteessa että rajan lähellä olevien kylien pihoilla ei uskalla enää arki iltaisin ja pimeinä iltoina liikkua kun sudet tulevat pihoihin

toivon että siinä yhteydessä kun tätä käsitellään otetaan kantaa myös tähän perustuslailliseen näkemykseen onko tässä sitten perustuslain kannalta kunnallisen demokratian kannalta jotain riskiä

arvoisa puhemies

tehtyjen havaintojen perusteella hyvin moni näistä susista ei ole niin sanottu aito geneettisesti puhdas susi vaan kyseessä on todennäköisesti koirasusi

on ihmeellistä että suomessa jossa riistatutkimusta on harjoitettu jo pitkään vuosikymmeniä tätä ei todellakaan ole haluttu edes tutkia

luulisi yhden tai kahden suden kaataminen ja tarkka geneettinen tutkimus olevan helppoa mutta jostain syystä sitä ei vaan haluta tehdä

miksi näin siksi ettei hallitus luota työnantajien kykyyn neuvotella hallitus ei luota työnantajien kykyyn neuvotella siksi että hallituksen mielestä työnantajat ovat liian anteliaita sekä mennä kalliiksi hallitus asettaa rajan työnantajien anteliaisuudelle kulmia ja lomarahoja

veikkaisin syyksi sen että mahdollisesti jo

koirasusien päätös siitä kaikki nämä tällaiset koirasudet päätettäisiin lopettaa eli metsästää pois luonnosta koska tämä geneettinen epäpuhtaus on todella vaara ihmisille

toivottavasti sorkkarauta jää työkalupakkiin moni on täällä

toivottavasti tätä sorkkarautaa säikähtäneet liitot ja

palaavat neuvottelupöytään päättämään kilpailukykyä vahvistavasta äärimaltillisesta

selonteko on niin maanpuolustuksen kuin turvallisuuspolitiikkamme kannalta välttämätön

toivottavasti sopiminen voittaa sorkkaraudan tiistai gustafsson käytti hyvän puheenvuoron täällä siitä miten tottakai jos tyytyy käy keskusteluja myös maan liikkeen kanssa kaikkia keskustelua eikä

toivon että tässä asiassa maa ja metsätalousministeriö ottaa vahvan otteen ja suurpetojen kaatolupia saadaan todella lisää ja niin että myös itärajan pinnan ihmisillä on kylällään oikeus kulkea turvallisesti myös pimeinä iltoina ja lapsilla on oikeus käydä turvallisesti koulua aivan kuten kaikkialla muualla suomessakin

ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kannanoton mukaan selontekomenettelyä tulee jatkaa ja menettelyä pitää kehittää vastaamaan nopeasti muuttuvaa maailmantilannetta

ensinnäkin kun omistusta hajautetaan tai eri toimijoita tällä keinoin laitetaan saman talon sisälle viittaan esimerkiksi enso gutzeitstora enso kehitykseen siellähän tornator omistaa maat ja stora enso tekee bisnestä

synkkyys jatkuu kuvauksella työttömyyden kasvusta ensi vuonna

on välttämätöntä että seuraavaa selontekoa varten menettelyä kehitetään valtioneuvoston aktiivisen valmistelun pohjalta ja eduskunnan tässä selonteossa antaman päätöksen mukaisesti

valtiovarainvaliokunnalle ominaisella rehellisyydellä todetaan useammassa kohdassa että toteutettava leikkauslinja voi heikentää talouden kasvumahdollisuuksia ja vahvistaa negatiivista kierrettä

suomen puolustamisen tulee perustua yleiseen asevelvollisuuteen alueelliseen puolustukseen ja hyvään valmiuteen puolustaa maatamme mahdollisen ulkopuolisen vaaran uhatessa

sellainen menettely että talon sisällä voi olla tilanne lähiaikoina että metsähallitus tappelee metsähallitusta vastaan oikeudessa johtojärjestelyjen pitää olla selkeät näin ei saa jatkua

omalta osaltani muutama ajatus tähän selkämeren kansallispuiston perustamisesitykseen jonka hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn ja joka valiokuntakäsittelyssä on hyvin monien vaiheitten jälkeen saanut tämän mietinnön muodon

yleiseen asevelvollisuuteen kuuluu olennaisena osana laadukas varusmieskoulutus ja riittävä määrä kertausharjoituksia joilla pidetään puolustusvalmiutta yllä aseteknologian ja koulutuksen kehittyessä

muutama sananen vielä tämän euroopan rahoitusvakausvälineen lakiesityksen toisesta käsittelystä

lainaus valiokunta pitää myös perusteltuna että talouden sopeutus toimien täytäntöönpanolakko välittömästi ja näköpiirissä ei ole merkittävä

on todella ihmeellistä että meillä tämän asian kanssa vielä tänäkin päivänä jolloin energiapuusta on valtaisa kysyntä markkinoilla pelataan ja peilataan ja halutaan ikään kuin estää teknisen järkevän puhtaan energian tuotanto

ensinnäkin kun maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä sain seurata asiantuntijakuulemista niin en millään voi ymmärtää sen ympäristöministeriön asiantuntijan ylimielistä käytöstä mikä valiokunnassa oli

syntymäaika masentava kuva tilanteestamme kun talouskasvu ei ole näköpiirissä tehdään toimenpiteitä joilla kasvun eväitä entisestään heikennetään arvoisa puhemies

tämän vastapainoksi olisin toivonut mietinnön alkuun muutaman kirkkaan ja tulevaisuudenuskoa synnyttävän ajatuksen siitä mihin toimiin ryhdytään kasvun työllisyyden aikaansaamiseksi eläkesopu se mainitaan se antoi merkin sote sovusta ei siihen

toivon että tässä asiassa päästään eteenpäin niin että jos ei tällä hallituskaudella niin viimeistään seuraavassa hallitusohjelmassa tästä asiasta pystytään sopimaan ja pystymme tuottamaan puhdasta energiaa sen sijaan että ajaisimme tähän maahan esimerkiksi australiasta kivihiiltä kuten tähänkin kaupunkiin sitä toista miljoonaa tonnia parhaimmillaan vuodessa tulee

tiedossa on että kuljetuskalusto tulee uusia nykyaikaa vastaavaksi ja muutoinkin aseteknologian nopea kehitys pitää huomioida entistä paremmin tulevissa valtion talousarvioissa

tämä on puhtaimmillaan toisen valtion velkojen toisen valtion holtittoman taloudenpidon seurauksia jotka kaadetaan toisten valtioiden niskaan

herra puhemies

jotta maanpuolustustahto säilytetään edelleen hyvällä tasolla maassamme edellyttää se nykyisen varuskuntaverkoston säilyttämistä ja laadullista parantamista nykyisestä

edustaja

poissa

ihmettelen ed

hannes manninen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana käytti erinomaisen valaisevan puheenvuoron ja hän nosti aivan oivasti esille tämän transaktioveron ja on aivan oikein että se eurooppaan saadaan aikaan ja tälle järjettömälle rahalla keinottelulle ruvetaan panemaan todella ovea kiinni

on käsittämätöntä että ympäristöministeriö jatkaa tätä samaa ylimielistä linjaansa ihmisiä kohtaan ja suomen eduskuntaa kohtaan

tästä hyvänä esimerkkinä voisi toimia pohjois karjalan prikaati kontiolahdella jossa varusmiesten puutteelliset majoitustilat ovat olleet pitkään tiedossa mutta määrärahojen pienuuden takia korjaustyöt ovat viipyneet

se on käyty niin monessa tapauksessa läpi myös kotikunnassani ilomantsissa jossa ympäristöministeriön virkamiehet natura alueita esitellessään sanoivat että te ette ymmärrä omaa parastanne hyvät ihmiset

l puhemies

että saaliistaan mistä kaksi musta isoa opetusta

tällainen keinottelu pörssissä mitä on tällä mantereella ja koko läntisessä euroopassa harjoitettu viime vuosina kovimman talouskasvun aikaan on aivan anteeksiantamattoman holtitonta toimintaa

mikään silloin kakskymmentäviis vuotta sitten koettu aika lailla kuulu partalakäyminen osa teistä tuntee ajan pysty oman konsernin kunnalle kertonu niin ku melestä ja opetti jotka tässä tilanteessa kentällä poistuu toinen kysymys on se että silloin opimme että

sen ymmärrän että satakunnan alueen kunnat ja maakuntaliitto ovat tätä hallituksen esitystä innokkaasti kannattaneet ja se kunnia heille suotakoon en halua olla sitä vastustamassa

vielä anteeksiantamattomampaa tässä tilanteessa on se että näillä tällaisilla hätäisillä ratkaisuilla jotka parhaillaan eduskunnassa nyt ovat käsittelyssä ohitetaan mielestäni kaikki lain peruskäsittelyyn vaadittavat parlamentaariset toimenpiteet komeasti

mutta sitä vastustan henkeen ja vereen että vakka suomen alueelle tätä ollaan levittämässä ilman että vakka suomen alueen kuntien ja maakuntaliiton mielipidettä on otettu huomioon saatikka että heille olisi annettu reilu mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa tähän asiaan

herra puhemies

talousvaliokuntahan lausui tästä että talousvaliokunta ei tähän asiaan ota kantaa ja oli hyvin harmistunut siitä tilanteesta ja se merkittiin pöytäkirjaan ihan aiheellisesti

nyt tilanne on osin tietysti eurojärjestelmän takia erilainen mutta käytännössä niin kuin kreikan tiedot että moni edelleen koko eu pitää pitää huolta siitä että sitä askeletta emme hankalassakaan tilanteessa

jos jäsenyyttä haetaan niin silloin on järjestettävä kansanäänestys jotta suomalaisilla on aito mahdollisuus osallistua tärkeään päätöksentekoon

hyvät suomen kansanedustajat voin kertoa teille myös sen ilosanoman kun tähän alueeseen liittyy myös natura alueita että sehän johtaa vääjäämättä siihen että jonain kauniina päivänä valtioneuvoston päätöksellä tämä natura alue levitetään koskemaan joko kokonaan tätä aluetta tai osittain ja sinä päivänä voitte sanoa hyvästi niille elinkeinoille mitä sillä alueella on koska sinä päivänä tulee natura vaikutusten arviointi joka ainoan hankkeen kylkeen kiinni

mielestäni tällainen käsittely on parlamentaarisen päätöksentekomenettelyn lokaan vetämistä mutta ymmärrän toki että tässä on hätä

tämän päivän keskustelun perusteella ei ihan yksimielinen mutta selevä ylivoimainen enemmistö tässä salissa tuntuu olevan jopa kilpasilla siitä että mikä puolue on varmimmin velkaantumista taittamassa ja siitä sitten taitetaan peistä kuka on yksityiskohdissa oikeassa kuka ei hyvä niin ei sinänsä ei tässä mun mielestä harjoituksen pääkysymyso että otetaanko tänä vuonna velkaa jonkin verran vai eikö oteta vaan kysymys on siitä että ei jouduta semmoiseen eksponentiaalisen ylivelkaantumisen kierteeseen jonka loppupää vääjäämätön loppupää kun se oli keväällä teos itse missä

maantieteellinen asemamme euroopan unionin koillisessa nurkassa edellyttää meiltä aktiivista kansainvälistä yhteistyötä

jos tällaiset velat on euroopassa olemassa niin jokainen järkevä ihminen tietää että tällaisiin velkamääriin yksi yö yksi päivä tai kuukausi ei vaikuta yhtään mitään koska velan määrät ovat niin jättiläismäisiä että yhteen yöhön ne eivät häviä minnekään

parhaat turvatakeet saamme kun olemme aktiivisia suhteissamme naapurimaihimme ja yhteistyökumppaneihimme

joka ainoa rakennuslupa on sen jälkeen mietinnässä joka ainoa elinkeino joka ainoa syväväylän ruoppaus joka ainoa kalanviljelylaitos joka ainoa elinkeino metsästyksestä lähtien kalastus ihan mitä tahansa

suhteet venäjään tulee aina pitää hyvinä ja muun muassa aktiivisen kauppapolitiikan kautta yhteistyötä tulee pyrkiä lisäämään nykyisestään

sitten käydään kaikki mahdolliset valituskeinot euroopan unionin tuomioistuinta myöten ja kannellaan sinne ja meidän omat mepitkin siellä ovat sitten varmasti aika ansiokkaasti niitä valituksia sinne kantamassa repuittain

on hyvä että jokaisella euroalueen maalla joka lähtee tähän järjestelyyn mukaan on siellä johtokunnassa tai onko se nyt hallitus yksi edustaja jolla on se veto oikeus

hyvien vuosien jälkeen

kustannuskilpailukykyä joudutaan jollain radikaalilla tavalla korjaamaan sillonin tiedetään se tehtiin ennen kaikkea

olemme riippuvaisia tuonnista niin leipäviljan kuin maatalouden tarvitsemien rehujen suhteen

kuka siellä suomen edustajana istuukaan niin korostan ja suorastaan vaadin sitä että kyseinen henkilö ehdottomasti pitää suomen puolta ja kun sitten joku jäsenvaltio on pyytämässä tältä rahoitus ja vakausvälineeltä rahaa luottoa niin suomen edustaja siinä tilanteessa tutkii tarkasti tämän kyseisen valtion tilanteen ja jos siellä on todella tätä holtitonta taloudenpitoa harjoitettu keinottelua sun muuta erilaisilla johdannaisilla joita nykyisin pankkimaailmassa käytetään rahakeinottelun välineenä niin älköön suomen edustaja tähän menkö koska hänellähän on veto oikeus tässä vakausvälineen johtokunnassa

jos tämä olisi tehty reilussa hengessä asianosaisia kuullen ja ennen kaikkea valiokunnan jäseniä kunnioittaen

me tiedämme meille devalvaatiota ei ole käytettävissä mutta tuntuu että tämä oppi on jotenkin paljon vaikeampi meidän yhteisesti täällä löytää jotain täytyy tehdä viimeksi tehtiin devalvaatiolla nyt se täytyy pysty tekemään muutos tietysti pelkästään tämän salin vika vaan myös kityömarkkinajärjestelmässä tämän opin jonka piti olla selvä silloin kun euroon liityttiinin sen toteuttaminen ei tunnu

kyllä hyvän hallinnon takeet pitää myös ympäristöministeriössä hallita

herra puhemies

jotta pystymme takaamaan kansalaistemme turvallisuuden jatkossa on kaikilla yhteiskunnan aloilla huomioitava ulkoisten ja myös sisäisten uhkien mahdollisuudet

ja on ihan selvää tietenkin että nyt kun hallitus lakiteitse joutuu paikkaamaan työmarkkinajärjestelmän epäonnistumista niin iso paketti ei ole vii oikeudenmukainen mitä se voisi olla jos kaikki työmarkkinaosapuolten keinot olivat

taloustilanne on edelleen epävakaa ja se vaatii harjoitettavalta politiikalta jatkuvuutta ja vakautta

kuitenkin täytyy sanoa että ne maalailut joita täällä paljon opposition valta puhutaan ja kuinka paljon tämä kirpaisee palkansaajan kukkaroa tai kuinka epäoikeudenmukaisesti osuu kyllä aika yksipuolisia jos ne katsotaan vaikkapa tätä yhtä isointa paketin osaa lomarahojen leikkaamista kannattaa

hallituksen talouspolitiikka on ollut tuloksekasta ja työllisyyden hoidossa on onnistuttu pitämällä kotimarkkinat toimivina vientikaupan vaikeuksien aikana

no minä en tiedä sitä henkilöä kuka se on mutta tärkeätä on joka tapauksessa olkoon se henkilö kuka tahansa vaikka valtiovarainministeri että hän on tässä asiassa tiukkana

euroopassa vuosia jatkunut velkaantuminen on tullut nyt tiensä päähän ja meidän on kautta linjan tervehdytettävä kansantalouttamme ja euroopassa on tehtävä samoin